eniten lääkekorvauksia maksetaan tilastojen perusteella iäkkäille henkilöille jotka kuuluvat eläkkeellä olevaan väestöön ja samoin usein myös alempiin tuloluokkiin

lain ensimmäisen ja toisen käsittelyn ja vastalauseemme perusteella ehdotan että toinen lakiehdotus hylätään ja lisäksi että eduskunta hyväksyy nimelläni jaetun monisteen mukaisen lausumaehdotuksen joka kuuluu seuraavasti

hinta laskee mikä sinänsä on hyvä asia mutta tuo haasteita ja ruplan kurssi opeilla satosuo ja sahannut

tältä osin myös muun muassa vammaisfoorumi otti vahvaa kantaa ja toi käytännön esimerkkejä mitä se käytännössä vammaisten osalta tarkoittaa

tästä syystä myös valiokunta kiinnitti huomiota siihen että vähimmäistuntimäärän jälkeenkin tulkkipalvelujen tulee olla saatavilla joustavasti ja helposti ilman mitään erillisperusteita

minimituntimäärä ei saa olla enimmäistuntimäärä

järjestöt vaativat valiokuntakäsittelyssä vähimmäistuntimäärien poistamista

lääkekustannusten hallinnan kannalta on tärkeää että korvausjärjestelmää uudistetaan hallitusohjelman mukaisesti siten että lääkekorvauksista hyötyvät erityisesti paljon lääkkeitä käyttävät henkilöt ja siten etteivät kustannukset muodostu pienituloisille esteeksi tarpeellisen lääkehoidon saamiselle

emme tee koo yritykset vaan nimenomaan pienet yritykset jotta suomme yritysten enemmistö edustaa jotta ne huomioitaisiin niin peitteitten osalta tekesin osalta

hallitus leikkaa myös eläkkeensaajien asumistukea kuten äsken on jo todettu sekä leikkaa myös lääkekorvauksia

olen kuitenkin ehdottomasti sitä mieltä että vähimmäistuntimäärän jälkeenkin joustava palvelujen saaminen on turvattava kaikille jotka sitä tarvitsevat

täytyy kyllä todeta että tilanne välikysymyksen osalta on täysin erilainen kuin oletin sen olevan vielä aamulla ja vielä tänään iltapäivälläkin kun ryhmässä tätä asiaa käsiteltiin

pidän tärkeänä ettei pienituloisten lääkekustannusten kompensaatiota haeta kuitenkaan ensisijaisesti toimeentulotukijärjestelmän kautta mikä valitettavasti usein asiaan kuuluu

samalla kun hallitus väittää pyrkivänsä terveyserojen kaventamiseen se tekee päätöksiä joilla köyhempien ja sairaampien hoitoonpääsyä vaikeutetaan entisestään

ja rahaahan tähän tarkoitukseen on valittu

mutta kysymys ollut siitä että onko se kohdistunut sitten oikealla tavalla

vienti on erittäin tärkeä

meidän on löydettävä myös muita keinoja

ja sen

yksi mahdollisuus voisi varmasti olla tulosidonnainen maksukatto jolloin katon laskeminen ei automaattisesti tarkoittaisi mittavia kustannuksia järjestelmälle

ihmisten omavastuuta lisätään ja hoivavastuuta siirretään perheille ja omaisille

eduskunta edellyttää että hallitus valmistelee pikaisesti esityksen jossa viittomakielisten tulkkauspalveluiden vähimmäistuntimääriä korotetaan

koitettu saada näitä viennin edellytyksiä

hämmästyttävää on ettei hallitus vastaa suoraan eduskunnan tekemään välikysymykseen vaan viittaa jatkuvasti työmarkkinoiden kanssa tehtyyn paperiin

arvoisa puhemies

hämmästelen kyllä tätä keskustan tuomaa köyhien vastakkainasettelua joka tässä nyt on

ö paranemaan ja monipuolistamaan ja korostaa sitä että tuotteita tuotekehittely ovat yhtä tärkeitä kuin se että mitkä ovat nämä tuotanto

arvoisa herra puhemies

nyt hallitus on korottamassa työmarkkinatukea peruspäivärahaa asumistukea toimeentulotuen perusosaa sekä myös yksinhuoltajakorotusta

tämä laki puolestaan on monessa mielessä ihan hyvä ja kannatettava

investoinnit ja sijoitukset suomeen invest in finland on yksi tällainen tärkeä tekijä on myös pienellä lisäpanostuksella halusimme ne

ja aivan kuten edustaja vehviläinen sekä edustaja tiilikainen ovat sanoneet tässä olisi ollut hyvä myös korottaa minimiäitiys tai vanhempainrahalla olevien vanhempien vanhem painrahaa

tämä lakiesitys parantaa asiakkaan asemaa se yhdenvertaistaa sosiaali ja terveydenhuollon kantelukäsittelyn vastaamaan voimassa olevaa hallintolakia se tulee myös vahvistamaan muistutuksen asemaa ensisijaisena menettelynä suhteessa hallintokanteluun ja sitä kautta tekee asiakkaille tämmöisten muistutusprosessien tuomisen entistä helpommaksi ja kevyemmäksi

lähes neljän tunnin eduskuntakäsittelyn jälkeen ministeri katainen sanoi vihdoin ääneen sen mitä tilanteesta saattoi tulkita

eu energiaa viemme kuinka paljastettuamme ja tämä tuontihan on meille suuri ongelma ja ehkä merkittävin asia syntyy tämän budjetin ulkopuolelta

arvoisa herra puhemies

oli ymmärrettävää miksi ministeri vanhanen ei sitä halunnut sanoa ääneen vaan puhui jatkuvasti eläkkeelle siirtymisen ikärajan nostamisesta joka on täysin eri asia kuin lain määrittämä eläkkeen alaraja

nämä muistutusmenettelyt voidaan antaa sekä suullisesti että kirjallisesti ja ne on kuitenkin asiakkaille ja muistutuksen antaneelle henkilölle tai taholle annettava kirjallisena takaisin mikä tuo sitten tähän prosessiin jäntevyyttä

siinä mielessä harmittelen että siihen pieneen vaatimukseen joka tuli esille asiantuntijakuulemisessa ei vastattu

arvoisa rouva puhemies

haluan tässä heti aluksi sanoa sen että minusta on vastuun kantamisen pakoilua se jos me menemme sata komitean taakse että koska sata komitea on jotakin tehnyt niin sen mukaisesti meidän pitää päättää

mutta se ei nyt ihan tähän hätään voi vaikuttaa enemmän vaikuttaa se että öljyn hinta laskee kallo joko tämä on sitä osaltaan vaikuttanut tähän energiataseeseemme

se että me olisimme yhteensovittaneet asumistukijärjestelmän sekä takuueläkkeen olisi mahdollistanut sen että takuueläke olisi tullut täysimääräisenä kaikille sitä saaville ja jos tämä muutos olisi tehty niin voisiko sanoa tämmöistä kritiikkiä ei tarvitsisi tässä tänä iltana sanoa

kuten äsken totesin tämä vahvistaa potilaan ja asiakkaan oikeusturvaa ja tuo sille käsittelylle jäntevyyttä sekä myös tehostaa sosiaali ja ter veydenhuollon valvontaviranomaisten työtä

tosiasia on se että sata komitea on tehnyt selvitystyötä ja tehnyt omat ehdotuksensa ja esityksensä mutta päätökset tehdään täällä ja me kannamme vastuun niistä päätöksistä

kun hallitus otti käyttöönsä yksipuolisen sanelulinjan ja irtisanoutui sopimuksen kulttuurista vaikutukset kansalaisten keskuudessa ja työmarkkinajärjestöissä olivat rajut

tässä budjetissaan erityistä vaikeutta tuottanut meille nämä henkilöstövähennyksetuttaan tehty vei teepee tekesin ja ely keskusten

näitten palveluiden näkökulmasta se tuo myös omavalvontajärjestelmän vahvempaan rooliin ja sitä kautta toivottavasti myös vaikuttaa meidän palveluitten laatuun ja liar liar tai palveluiden

hallitukselle selvisi melko nopeasti ettei yksipuolisesti sanelemella ja käskyttämällä muuteta työmarkkinoita eikä ihmisten käyttäytymistä

toisaalta sitten haluaisin sanoa ed

näinä vaikeina aikoina jos milloin tarvitaan vahvaa sitoutumista yhteiseen tekemiseen ja tavoitteisiin

arvoisa rouva puhemies

kankaanniemelle kun hän peräänkuulutti sitä että takuueläkettä pitää edelleen kehittää että kannan tässä yhteydessä suurta huolta asiasta joka koskettaa myös meidän puoluettamme ja meitä kaikkia

ja siitä että millä tavoin me kykenemme nyt käytännössä hoitamaan kerjuurahastoon liittyvät hakemukset ja miten tutkimus ja tuotekehitys kehitys ei tässä tilanteessa

se mistä valiokunnassa keskusteltiin jonkun verran oli se että kun me annamme palveluntuottajille ja palveluille myös mielipiteitä että emme ole tyytyväisiä kaikkiin palveluihin niin missä kulkee mielipiteen ja muistutuksen raja

tuossa jo aikaisemmin muistelin entisen pääministeri vanhasen vuoden takaista budjettipuhetta

toivon että emme unohtaisi kansaneläkkeen kehittämistä

edellisen laman virheitä ei pidä toistaa maksattamalla laman laskuja yhteiskunnan heikko osaisilla

wien menee parhaalla mahdollisella tavalla kun tätä osaamista näistä kyseisistä laitoksista ei

meillä on paljon pientä työeläkettä saavia ihmisiä jotka saavat sen rinnalla myös kansaneläkettä

arvoisa puhemies

toivon että me emme kohdistaisi meidän eläkeuudistuksiamme pelkästään takuueläkkeeseen vaan muistaisimme tämän ja huolehtisimme siitä että myös kansaneläkkeellä olevien ihmisten tulotaso tulee myös tulevaisuudessa nousemaan

näin totesi entinen pääministeri vanhanen noin vuoden takaisessa budjettipuheenvuorossaan

ja näihin me omalta osaltamme muutamia miljoonia laitoimme lisää rahaa jotta se jollain tavoin lievittäisi sitä tuskaa mikä näistä on syntynyt mutta se suuri kysymys on todellakin se että suomi on pystynyt esineiksi puiteohjelma seitsemän osalta hyödyntämään euroopan unionin rahastoja mutta mitä me pystytään tekemään tämä tulevaisuudessa niin se on kun iso

uudistuksen tavoitteena on ollut nostaa eläkkeelle siirtymisen ikää ja tähän suuntaan on edettykin

arvoisa rouva puhemies

nyt kuitenkin tämä esitys on yksi esimerkki siitä että näin tullaan kuitenkin tekemään

moni työllistää itsensä omasta tahdostaan mutta arviolta viidennes heistä päätyy työllistämään itsensä pakon edessä

on tiedossa että monessa tapauksessa työnantajilla on kannustin teettää työtä toimeksiantoperusteisesti koska siten he välttyvät maksamasta palkan sivukuluja ja järjestämästä esimerkiksi työterveydenhuoltoa

näihin asioihin on nyt puututtava työryhmässä niin että ihmisillä on aidosti mahdollisuus jatkaa työelämässä ja siten myös pidentää työuraa ja parantaa eläkettään

olemme rakentavassa hengessä pyrkineet tekemään nämä

näin halutaan tehdä koska on ollut mahdollista että henkilöltä on evätty työmarkkinatuki mutta hän on voinut saada lähes saman suuruisen toimeentulotuen

suurimmat satsaukset on keskitettävä työelämän laadun kehittämiseen ja työhyvinvoinnin parantamiseen esimerkiksi johtamista ja työyhteisöjä kehittämällä

julkisuudessa on liikkunut paljon väitteitä joiden mukaan jatkossa jokainen itsensä työllistäjä saa päätoimisen yrittäjän leiman ja jää siten työttömyysturvan ulkopuolelle

ja tämä vaikeus on näkynyt myös tässä ja uskon yhä työskentelyssä

hallitus katsoo että toimeentulotuen saaminen on saattanut estää kannustinvaikutusta joka työttömyysturvan epäämisellä on koulutukseen hakeutumiselle

arvoisa puhemies

tämä tarkoittaa myös sitä että työolosuhteissa otetaan huomioon työntekijöiden eri elämäntilanteet

yhdelle huonolle jopa h

arvoisa rouva puhemies

se tarkoittaa työntekijälähtöistä joustamista työaikajoustoja ja nykyistä suurempaa vastuuta myös työterveyshuollolle

sosiaali ja terveydenhuollon uudistuksen tärkeimpiä tavoitteita on alusta saakka ollut kaventaa terveyseroja vähentää ihmisten eriarvoisuutta saada tarvittavat palvelut turvata jokaiselle ihmiselle elämäntilanteesta ja kunnasta riippumatta laadukas hänen tarvitsemansa palvelu tai palvelukokonaisuus

sen sijaan esitys tuo pienen parannuksen työttömyysturvan piiriin pääsemiseen sillä jatkossa y tunnuksesta luopuminen ei enää olisi edellytyksenä työttömyysturvan saamiselle

täällä on jo monipuolisesti puhuttu työelämän kehittämisen tärkeydestä keinona myöhentää ihmisten eläkkeelle siirtymisikää joten en keskity siihen enempää

myös tämä laki on erittäin hyvä ja kannatettava laki

tämä helpottaa toiminnan uudelleenkäynnistämistä jos työtilaisuuksia tulee tarjolle

tämä parantaa ennen kaikkea osatyökykyisten ihmisten mahdollisuutta pysyä työmarkkinoilla ja parantaa heidän mahdollisuuttaan olla osatyökykyisenä työmarkkinoilla mutta myös pitemmällä ajanjaksolla mahdollisuutta palata täysipäiväiseen työhön

tavoitteena on ollut vahvistaa perustason palveluita ja rikkoa tarpeettomia hallinnollisia rajoja ja vahvistaa integraatiota yhteistyötä ja yhdessä tekemistä

ai synkentää tilannetta ja kuten olemme tänä kesänä tukeneen ruplan kurssi on jatkanut syöksy

valiokunnassa kuullut monet asiantuntijat toteavat että jopa kymmenettuhannet nuoret eivät pysty osallistumaan työharjoitteluun työkokeiluun työvoimakoulutukseen tai työhön hyvin erilaisten yksilöllisten syiden vuoksi

tarkoituksena on ollut saattaa yhtäältä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito ja toisaalta terveydenhuolto ja sosiaalihuolto saman toimijan vastuulle

en voisi todeta että elämme sama

sosialidemokraateille olikin tärkeää saada valiokunnan mietintöön lausuma jonka mukaan te toimistojen osaamista ohjeistusta ja toimintakäytäntöjä pikaisesti tarkennetaan omassa työssä työllistyvien ja yrittäjien työttömyysturvan osalta

hyvin hankalassa

tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan kuntorahan maksamista osakuntoutusrahana

tällä tavoin asiakkaiden hyvinvointia voitaisiin katsoa kokonaisuutena eikä monipuolisia palveluja tarvitsevia ihmisiä enää pompoteltaisi paikasta ja palvelusta toiseen

tosin joillain teollisuudenaloilla vaikkapa puutuoteteollisuudessa on jo näkynyt ilahduttaviakin elpymisen merkkejä

sosialidemokraatit ja vasemmistoliitto ovat jättäneet hallituksen esitystä koskevaan mietintöön vastalauseen jossa edellytämme lausumaa työttömyysvakuutusmaksun tasosta huolehtimiseksi

vuosi sitten kulunutta vuotta koskevissa verkkoennusteissa odotettiin kasvua mutta näytämme kuitenkin jälleen jäävän pakkasen puolelle vesi voisikaan ei näytä paljon paremmalta ei tosin keskeisten vientimaittemmekaan osalta

näkemyksemme mukaan työttömyysvakuutusrahaston suhdannepuskuria tulee kasvattaa eikä sosiaalivakuutusmaksuja pidä käyttää suhdannepolitiikan välineenä

eläköitymiskeskustelussa on otettava mukaan koko elämänkaari

he tarvitsevat tukea itsetunnon ja elämänhallinnan vahvistamiseen

me vaikutamme ihmisten hyvinvoinnin ja terveydentilan kehitykseen jo neuvolasta ja kouluterveydenhuollosta alkaen

hallitus ei ole pyrkinyt ratkaisemaan ammatinharjoittajien freelancereiden tai toimeksiantosuhteessa työtä tekevien työttömyysturvassa tai muussa sosiaaliturvassa olevia ongelmia

arvoisa herra puhemies

järjestelmää muutetaan siis siten että sivuapteekin ylläpito olisi taloudellisesti kannattavampaa pienille pääapteekeille

siksi on tärkeää että saimme valiokunnan mietintöön lausuman jonka mukaan epätyypillisissä työsuhteissa ja toimeksiantosuhteissa työskentelevien sosiaaliturvan kehittämistarpeet selvitetään ja selvityksen perusteella tarvittaessa valmistellaan lainsäädännön muutosehdotukset

viimeisimpänä käänteenä hallitus on päättänyt että sote palveluiden valjastaminen terveysbisneksen välineeksi ei enää riitä vaan myös julkiset palvelut on yhtiöitettävä

arvoisa puhemies

tällä hetkellä palvelujärjestelmässä näitä nuoria tunnistetaan heidän tarpeisiinsa vastataan ja heidän ongelmissaan autetaan hyvin sattumanvaraisesti

hyvinkin pitkän aikavälin viidentoista vuoden tulevaisuudesta keskimäärin yhden prosentin kasvullaan hyvin vakavasti otettava mies